että työelämässä joko ollaan tai ei

olen iloinen siitä että hallituksen yksi kärkihanke kytkeytyy tähän osatyökykyisyyteen siis siihen että nainen ihmisessä mahdollisuuden pidä hänestä on jäljellä

kyllä se menee siinä ketjussa jos ei samalla poisteta kunnilta vähennetä niitä lakisääteisiä tehtäviä

mutta mitä tulee tähän oppivelvollisuusiän nostamisen kustannukseen niin kertokaa mikä siinä kuntaliiton laskelmassa on väärin kun me katsomme sitä asiaa julkisen talouden näkökulmasta niin kuin meidän pitää katsoa koko ajan julkisen talouden näkökulmasta sitä myöskin kuntien kuluja

nyt puhemies hallitus nimenomaan tavoittelee tällä hankkeella sitä että me tunnustamme myöskin äänen osatyökykyisten ihmisten arvoon työelämässä ja me luomme ja suomen kielen mahdollisuuksia siihen että heillä on aito mahdollisuus olla osallinen myös työelämässä sekä saada sen kautta mahdollisuuksia omien valintojen tekemiseen ja semmoiseen tunteeseen että heillä on yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

minä olen kertonut että kuudessa vuodessa talous pitää tasapainottaa ja eivät kerta kaikkiaan leikkaukset ole ainoa talouden tasapainottamisen keino eivät todellakaan

sitten mitä tulee tähän tupakkaveron korottamiseen kertokaa nyt minkä takia se ei voi olla teidän mielestänne vastinpari sille kun se tuntuu kelpaavan tälle puolelle

siellä on rakenneuudistukset joista sote on nyt yhdessä sovittu kiitos siitä minunkin puolestani kaikille kollegoille eläkeuudistus on niitä mutta ennen kaikkea tämä kasvupaketti

me pystymme luomaan heille aitoja väyliä sinne työelämään ja myöskin siihen että tavoitehan on tämä että me kykenemme luomaan heille työväyliä sinne ajan mittaan myöskin avoimille työmarkkinoille totta kai pitää muistaa

olen siitä samaa mieltä että valtiovallan pääsääntöinen tehtävä tässä kasvussa on edellytysten luominen normien verotuksen

arvoisa puhemies

se on myöskin meidän kilpailukykymme kulmakivi

tuotekehitys tutkimus ja korkeatasoinen koulutus

samoiten oppisopimuskoulutusta pitäisi määrätietoisesti uudistaa

ymmärrän nyt että te ette ole valmiita luopumaan oppivelvollisuusiän nostamisesta te ette ole valmiita luopumaan tästä kotihoidontukipäätöksestä mutta en saanut vielä vastausta siihen kelpaako teille tämä tupakkaveron nostaminen ja jos ei kelpaa niin miksi se ei kelpaa kun se tuntuu kelpaavan täällä monille muille

koulutuksessa on suomalaisten tulevaisuus ja minä uskon että yhteistyöllä ja rakentavalla politiikalla me tästäkin selviämme

arvoisa rouva puhemies

se voi olla erittäin tehokas työkalu juuri näissä yhteiskunnallisissa palveluissa erittäin hyvä ja hyväksi todettu työkalu

se suurin erimielisyys meillä on siitä kasvupaketista siitä mikä on valtion rooli tässä kymmenen vuoden aikajaksossa kasvun edellytysten luomisessa

jos me olisimme nyt siellä näitä ikäviä keskusteluja ei tälläkään hetkellä käytäisi ja jos emme onnistu siinä näitä ikäviä keskusteluja käydään vielä neljän vuoden päästäkin tässä salissa

siinä meillä on se suurin ero

ensi vuodesta olen edustaja zyskowicz todennut että tämä sopeutuksen suuruusluokka on oikea

sinne on esitetty lukuisia keinoja joista tärkein on yhteiskuntasopimuksen solmiminen mistä monet puolueet puhuivat jo ennen vaaleja

nyt se on seitsemän kuukautta etuajassa siinä vaiheessa jossa me ajattelimme että se olisi tammikuun lopulla

nämä asiat ovat esimerkiksi semmoisia joita tässä salissa voidaan päättää

ensimmäiset ovat jo solmineet sopimuksen ja sillä tavalla siellä ovat päänavaajat jo olemassa mistä kiitos näille parille ensimmäiselle järjestölle jotka ovat maaliin jo päässeet

se on totta ja minä omassa puheenvuorossani mielestäni sanoin että kaikkien meidän täytyy katsoa peiliin siinä jos ei ole tehty ajoissa niitä uudistuksia

se pitää meidän rehellisesti myöntää että näin on tapahtunut että emme ole uudistaneet yhteiskuntaamme riittävän nopeasti koska tilanne on tämä että nyt kahdeksatta vuotta peräkkäin elämme velaksi

minä olen ihan varma että teillä on osaamista tuoda ainakin ideoita pöytään että mistä sääntelyä voidaan alkaa purkamaan tai mitkä ovat semmoisia tehtäviä joita kunnan ei kannata enää hoitaa

en tiedä mitä kaikkea meidän pitää tehdä että me saisimme rehellisen arvion perusteella vapautettua kuntien resursseja miljardin euron edestä purkamalla normeja ja palveluja

kiitoksia kollegat hyvästä keskustelusta

haluan myöskin haastaa meitä siihen että jos valtion omaisuutta vapautuu joistakin yrityksistä jotka ovat kilpailluilla markkinoilla eivät siis monopolitoimijoita niin voisiko valtiolla olla jatkossa roolia esimerkiksi soten ict ratkaisun kehittämisessä voisiko olla kaupunkien älykkäiden liikenneratkaisujen platformeissa voisiko syntyä jopa suomalainen innovaatiopankki ja niin edespäin ja niin edespäin

minun on vaikea hyväksyä sitä etteikö valtiolla voisi olla tässäkin tilanteessa jotakin uuden rakentamista

no onko meidän rahoituskykymme pysyvästi alentunut

tämä urakka meidän täytyy tehdä ja nämä säästöpäätöksetkin liittyvät siihen uudistuspäätökset liittyvät siihen ja kasvua edistävät toimet liittyvät siihen

olen käsittänyt niin että esimerkiksi edustaja rinne on ottanut viime kaudellakin voimallisesti kantaa kasvollisen suomalaisen omistajuuden puolesta

siellä harvoin puhutaan miljoonaomaisuuksista varsinkaan sellaisista omaisuuksista jotka olisivat realisoitavissa vaan hyvin hankalista tilanteista siirtää yritysomaisuutta seuraavalle sukupolvelle kun se omaisuus on kiinteässä muodossa koneissa laitteissa seinissä joita on vaikea realisoida

paikallisesta sopimisesta kysyttiin vieläkin

tuen täsmällisesti sitä toimeksiannon mukaista ryhmän työtä

mutta toivoisin että me lähetämme tästä salista selkeän vahvan viestin siitä että paikallisessa sopimisessa suomessa pitää ottaa reipas askel eteenpäin

ja se pitää saada myöskin käytännössä toimimaan siellä yritystasolla koska siellä on asiantuntemus siitä mitkä ovat ne paikalliset toimet että saamme kilpailukykyä parannettua

arvoisa puhemies

sitten mitä tulee soteen minä vakuutan että sote etenee omaa polkuaan

ylivelkaantuneiden ongelmia käsiteltäessä on asia tullut esiin myös myönteisessä valossa

maakuntahallinto kulkee omaa polkuaan siellä pitää tehdä päätöksiä siitä mitä muita tehtäviä kuin sote siirtyy itsehallintoalueelle

jos asiakkaalle on tullut äkillinen meno esimerkiksi muutama päivä ennen tilipäivää tai jos tukea on joutunut odottamaan pikaluotto on voinut auttaa selviämisessä kiperästä tilanteesta

eivät nekään ole soten kehittämisestä pois

tai sitten jos järjestäytymätön työnantaja noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta niin on velvollinen soveltamaan sen alan käytäntöä

kysyin eräältä pohjoisessa toimivalta velkaneuvojalta pikaluottojen keskeisimpiä ongelmia

mutta aloilla joilla ei noudateta mitään työehtosopimusta mihin ilmeisesti edustaja viittasi sovellettaisiin jatkossa vuosilomalain säännöstä lomarahasta jollei työsopimuksella ole muuta sovittu tai yrityksessä noudatetusta vakiintuneesta käytännöstä ei muuta johdu

hän listasi kuusi kohtaa

ainakin yhdistellä päivystyksen kolme

ens ja joakim strand pyytää vapautusta valtion rahaliiton jäsenyydestä

puhemiesneuvosto puoltaa

eduskunta hyväksyi vapaa

näillä paikkakunnilla mukaan lukien hänen oma paikkakuntansa sosiaalinen luototus toimii

kehysmalli toimitetaan keskiviikkona kymmenes kahdettatoista t kuusitoista kello neljätoista pidettävässä täysistunnossa erilaisista tiedettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona kymmenes carte kaksituhattakuusitoista viiva yksi key kello yksitoista

ainakin kehitellä everstiksi neljäs aasian edustaja stefan wallin pyytää vapautusta valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä kuin lyseosta puolta pyyntö

yhden luukun periaate esimerkiksi kelan kautta voisi pienentää tuen maksatuksen viiveitä ja sitä kautta pienentäisi pikaluottojen tarvetta

köyhyys vaali toimitetaan keskiviikkona kymmenes kahdetta kaksituhattakuusitoista kello neljätoista pidettävässä täysistunnossa ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona kymmenes kahdetta yksi toto kuusitoista kello yksitoista

viidenneksi pikaluottojen takaisinmaksuaika on liian lyhyt ja se johtaa helposti korkokierteeseen

edellisen pohjalta on perusteltua harkita tarkkaan voidaanko pikavippeihin liittyvät ongelmat poistaa lainsäädäntöä kehittämällä vai pitäisikö koko toiminta kieltää

arvoisa rouva puhemies

selvää on että pikavipit nykymuodossaan edesauttavat merkittävien yhteiskunnallisten ongelmien syntymistä

minä ymmärrän erittäin hyvin sen arvostelun mikä kohdistuu siihen että nämä leikkaukset kohdistuvat myöskin kaikkein pienituloisimpiin

toivon että jomman kumman lakialoitteen pohjalta ongelmaan saadaan pysyvämpi ratkaisu ja toivon että hallitus tekee asiasta perusteellisen esityksen edustaja östmanin lupaaman aikataulun mukaisesti

se on aivan oikea arvostelu mitä siinä tehdään ja otan sen nöyränä vastaan

mutta en pidä sitä kitinää mikä kohdistuu uudistamiseen oikeana eli haetaan täällä nyt isänmaan etua yhdessä uudistamalla suomea

siitä saakin kitistä

täällä kyseltiin arvojen perään

sieltä visiosta heijastuvat meidän arvomme

meidän täytyy yhtä aikaa sopeuttaa siis säästää meidän pitää yhtä aikaa uudistaa ja meidän pitää yhtä aikaa hakea kilpailukykyä suomalaiselle teollisuudelle jotta pääsemme työllistämisen kautta taas jaloillemme

on vaikea yhtälö tehdä kaikki nämä yhtä aikaa

ne näkyvät siellä bruttokansantuotteessa ja myöskin valtion tuloissa yhtä aikaa

valitettavasti meidän keinomme lisätä kilpailukykyä täältä tästä salista ja tuolta hallituksesta sen toimilla ovat loppujen lopuksi aika pieniä

arvoisa puhemies

kyllä tämä nyt käsiteltävänä oleva lakiehdotus antaa erittäin negatiivisen viestin alan toimijoille

niissä meidän pitää hakea sitten yhteistyötä

nyt päätettävänä olevan leikkauksen lisäksi kataisen hallitus on lähettänyt lausunnolle esityksen jossa metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavaa tuotantotukea alennettaisiin polttoturpeen veronkorotuksen vuoksi

me olemme erittäin hyvässä hengessä koko ajan keskustelleet työmarkkinajärjestöjen kautta

nyt erityisesti taloudellisesti epävarmoina aikoina hallitus ei saisi omilla toimenpiteillään aiheuttaa epävarmuutta alan toimijoiden piirissä vaan pitäisi määrätietoisesti edetä näitä asetettuja tavoitteita kohti

olen valmis tekemään kaikkeni että tämä yhteiskuntasopimus saavutetaan

mutta sekin on selvä että jos ei sitä saavuteta niin meidän keinomme parantaa kilpailukykyä ovat aika pieniä jolloin me joudumme sitten tekemään muita toimia ja sekin on avoimuuden nimissä kerrottu etukäteen mitä ne muut toimet olisivat

yhdyn myöskin niihin arvioihin ja siihen arvosteluun että hyväosaiset ovat tässä paketissa huonosti mukana

verotus on ainoa tie

nyt kun me haemme tässä kokonaisuudessa kilpailukykyä kilpailukyvyn kautta työllisyyttä ja kun veroasteen korotus heikentää kilpailukykyä ja nostaa esimerkiksi kotimaisten palvelujen hintaa koskien vientiteollisuutta ja syö sitä kautta kilpailukykyä myöskin vientiteollisuudelta ja sitä kautta vie pohjaa pois työllisyydeltä niin valitettavasti tämä ei ole kovin yksinkertainen yhtälö minkä kanssa nyt olemme tekemisissä

arvoisa puhemies

toivon vielä että pääministeri viimeisessä puheenvuorossaan vastaisi näihin kysymyksiin mitä mieltä kokoomus on tästä liittovaltiokehityksestä mitä mieltä kokoomus on eurobondeista ja mitä mieltä kokoomus on kriisirahastojen kasvattamisesta